tarvittaisiin selkeästi tänne pk yrittäjyyden puolelle erilaisia lupakäytäntöjä niitten nopeuttamista ja byrokratian voimakasta karsimista se on aivan keskeinen asia yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamista ja niin edelleen

eli listaa kyllä riittää millä toimilla suomi saataisiin kasvuun työllisyyttä parannettua ja velkataakkaa kevennettyä mutta näyttää siltä että tämä hallitus ei siihen kykene

on se hämmästyttävää kun yleiset sopimusehdot lähtevät siitä ja tämänhetkinen laki että rakennuttajan tilaajan tulee valvoa se että niillä aliurakoitsijoilla jotka työmaalla toimivat on asiat kunnossa mutta näin ei näköjään tapahdu

meillä olisi varmasti ollut käytettävissä myös monia muita hyviä konsteja hyviä keinoja

työmaatarkastusten lisääminen ilmoitusvelvollisuus joka tänäkin päivänä on laissa määritetty kuluntarkastuksen tehostaminen ja niin edelleen

kyllä keinoja on olemassa aivan oikeasti mutta näyttää siltä että tahtotilaa ei ole ja tässä nyt ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa sikäli että täällä opposition ja osan hallituspuolueitten edustajista näkemykset menevät ristiin

arvoisa puhemies

on kirvesmies työmaalla viikon

kun täällä nosti kokoomuksen puheenvuoron käyttäjä että olisi toissijaisia toimintoja ja toissijaisia yksiköitä on se aika kova linja että tehdään jo nyt selväksi että kaikilla varuskunnilla jotka tänä päivänä ovat olemassa ei olisikaan varsinaista tehtävää eivätkä ne kouluttaisi suomen armeijalle reserviläisiä joita tarvitaan

kysymys ei ole pelkästään siitä tilittyvätkö arvonlisäveromaksut valtion tilille vai eivät vaan myös siitä maksetaanko sosiaaliturvamaksut sinne minne ne pitää maksaa

pulliainen aivan oikein korosti kysymys on myös rehellisten yrittäjien leivästä ja kilpailukyvystä

arvoisa puhemies

saarisen puheenvuorossahan oli hyvää tämä harmaan talouden esille nostaminen ja meidän kaikkien varmasti pitää tehdä töitä sen eteen koska rehellisetkin yrittäjät joutuvat tästä kärsimään

ukkola että kyllähän tätä viime kaudellakin olisi mahdollista ollut hoitaa vähän tormakammin mutta jäi silloin hoitamatta ja näyttää siltä että aika vaikeata on edelleenkin hoitaa

mutta olin hieman yllättynyt tästä lausumaehdotuksen kritiikistä ja arvostelusta

toivottavasti siihen saadaan nyt semmoisia järkeviä elementtejä että kohtuullisuus myös rakennusalan pääurakoitsijoitten osalta säilyy

kuitenkin minusta on kohtuutonta se että vuodesta toiseen samat korotukset jotka eduskunta tekee vm seuraavana vuonna leikkaa pois

siis sehän on tavallaan eduskunnan arvovallan aliarvioimista ja tämä ei kai liene tämän budjettivallan kannalta kovin hyvä asia

ydinvoimalapäätökset puhuttavat tätäkin eduskuntaa niin kuin ovat varmasti puhuttaneet myös aikaisempia eduskuntia jolloin näitä päätöksiä on tehty

silloin nousi keskeisesti esille myös teollisuuden kilpailukyky ja se miten suomi pärjää tässä tilanteessa ja miten eurooppa pärjää

on äärettömän tärkeätä että muistamme että hyvä kilpailukyky edellyttää sitä kun meillä on hyvin vahva teollisuus että saamme sähköenergiaa edullisesti perusvoimaa

se on avainkysymys

minusta on ollut hämmästyttävää se keskustelu jota ennen kaikkea vihreät ovat täällä tuoneet esille että nyt annettaisiin teollisuudelle sen kaltainen viesti että me emme usko täällä siihen että teollisuus vastaa niihin lupauksiin joita se on antanut tämän energiantarpeen osalta

sen kaltaista viestiä eduskunnan ei tulisi antaa että teollisuus tavallaan vetäytyisi eikä lähtisi kehittämään toimintaansa

on myös kysymys huoltovarmuudesta joka on äärettömän tärkeä asia

näen tärkeäksi että tämä on kokonaispaketti jossa niin uusiutuva energia kuin sitten nämä kaksi lisäydinvoimalupaa tulee myöntää

aluepoliittisesti uusiutuvan energian paketti on erittäin hyvä

teknisten muutosten lisäksi sivistysvaliokunta on ansiokkaasti nostanut hyvin tärkeän asian esille ja se on tämä työmarkkinoitten kohtaanto ja tasapaino ongelmien ratkaisu

aina tarvitaan jatkuvaa koulutusmäärien tarkastelua ja sisällöllistä kehittämistä

jossakin tulee vastaan se raja jolloin uusiutuvaa energiaa ei kohtuukustannuksin voida lisätä ja ehkä täällä on hieman oltu yltiöpäisiä sen suhteen että on sanottu että sitä varmasti voidaan lisätä

pulliainen totesi olemme molemmat tuolla rakennustoimikunnassa ja muistamme kyllä molemmat lausuneemme siellä että tämän talon valvonnan tulee olla täällä kun tehdään peruskorjausta niin tiukkaa että tämmöistä ei pääse tapahtumaan

erityisen tärkeätä tässä on oppilaitosten neuvottelukuntien rooli

mehän kaikki tiedämme sen että näissä neuvottelukunnissa monesti on myös teollisuuden ja työnantajien edustajia ja se tuo sen ajantasaisen tiedon siihen opetuksen sisältöön

me kaikki tiedämme että tässäkin salissa ja ministeriöissä laaditaan jatkuvasti asetuksia ja määräyksiä jotka ainakin osa saama korko ja korkeakoulujen osassa ammattikorkeakoulujen linjoja vaativat opettajilta erittäin paljon

ei se ole kovin halpa kokonaisratkaisu

nyt tämä ketjutus aliurakoitsijoihin on lisääntynyt ja se pitkälti johtuu siitä että on tietyllä alueella suomessa työvoimapula ollut ja sitten aliurakoitsijoitten kautta haetaan niitä työntekijöitä pitkin suomea

nyt on äärettömän tärkeää minusta se että löydetään niitä ratkaisuja joilla metsäbioenergia saadaan nopeasti liikkeelle

viittaan tässä nyt rakennusalaan jossa on edessä rakentamismääräyskokoelmien erittäin iso muutos tämän energia ja ilmastopoliittisen selonteon seurauksena

minusta on tärkeätä myös se että kun energiapuulle tätä tukea osoitetaan se osoitetaan myös muualle kuin tähän haketus ja kuljetustukeen

vaatii opettajilta varsin paljon että he pystyvät paneutumaan nopeasti niihin muutoksiin niin että koulutus on sitten ajantasaista

minä näen tämän asian kyllä niin että tässä pitäisi viranomaisten ja lainsäätäjien enempikin ottaa vastuuta kuin siirtää urakoitsijapuolelle

kun nyt tulevat jo syöttötariffijärjestelmät mukaan niin tästä osa varmasti tulee myös metsänomistajan saada

on erittäin tärkeätä että työmarkkinoille sijoittumista myös seurataan opintojen jälkeen

kyllä siellä meillä urakoitsijoilla töitä riittää yrityksissä aivan riittävästi ilman että me saamme sinne uusia lisävelvoitteita ja valvontatehtäviä

yksi asia johon haluan kiinnittää erityistä huomiota ja joka näkyy ennen kaikkea rakennusalalla ja rakennusmestaritutkinnoissa on tämä ennakkoharjoittelun merkitys

sitä ei koskaan liikaa korosteta koska monesti käy niin että opintojen keskeyttäjiä on paljon ja kun ennakkoharjoittelu on niin silloin jo opetukseen hakeutuvat oppilaat tietävät mille alalle he hakeutuvat ja voivat sitten arvioida uudelleen onko tämä minun alani

itse näen tärkeänä myös sen että suomessa on muutamia biokaasulaitoksia rakenteilla ja pikkuhiljaa valmistumassa niin että kun tämä biokaasulaitosten syöttötariffijärjestelmä on tulossa niin ei rankaista kovalla kädellä näitä pioneerityötä tehneitä

on nimittäin niin että jos he eivät pääse tämän syöttötariffin piiriin se johtaa siihen että he menevät konkurssiin

sen takia tämä ennakkoharjoittelun merkitys on erittäin iso

he ovat tehneet mittavia investointeja ja kun sitten eivät saa periaatteessa kaupaksi kohtuuhintaan tätä tuotetta niin tilanne on kestämätön

varmaan näin on

olin eilen savossa asuntomessuilla

jos ajatellaan sitä että vaikka kaikki uudet asunnot tehtäisiin passiivitaloiksi joissa ei periaatteessa energiaa käytetä niin vie kymmeniä vuosia ennen kuin kaikki suomen asunnot on korjattu siihen kuntoon ja vaatii miljardeja euroja ennen kuin tämä homma on tehty

toinen minusta tärkeä asia on se että kukaan ei ole koskaan tuonut esille sitä minkä verran energiaa käytetään kun näitä eristepaksuuksia kasvatetaan

mielestäni on parempi tuottaa perusvoimaa kotimaisissa ydinvoimalaitoksissa kuin esimerkiksi kytkeä piuha vaikkapa sosnovyi borin ydinvoimalan seinään

terveydenhuollon ongelmat kulminoituvat lääkäripulaan ja hoidon porrastukseen ja nyt kun tämä terveydenhuoltolaki etenee ja ilmeisesti on niin että lausuntokierros on pikkuhiljaa käyty loppuun valitettavasti ministeri on lähdössä olisin kysynyt siitä onko se työ jota on tehty tämän paras hankkeen tiimoilta kun on tehty näitä yhteistoiminta alueita terveydenhuollon osalta mennyt hukkaan

ja onko varmaa se että tulee terveyspiirimalli vai mikä se tämänhetkinen tilanne on

kyllä jotenkin tuntuu siltä välillä että hyvä hallitus etenee niin nopeasti että peruskunnissa emme oikein ehdi mukaan näissä asioissa

kun kotikunnassanikin tämä paras hankkeen mukainen yhteistoiminta alue on nyt muodostettu ja se ensi vuonna alkaa niin toivon tietysti että niitä kokemuksia joita tästä kokeilusta saadaan pystyttäisiin sitten hyödyntämään laajemmin

siinähän ongelmat ovat hyvin pitkälti siinä että hallinto on aika raskas ja kun on isosta yksiköstä kysymys niin kuuluuko peruskuntien ääni sitten tässä terveyspiirimallissa riittävästi

nyt kun katselee tätä hallitusohjelmaa niin tulee väistämättä mieleen ajatus että hallitus onkin selvittäjähallitus

selvityksiä tehdään tosi paljon ja osa niistä on tietysti ihan positiivisiakin ennen kaikkea se että hallitus on luvannut selvittää pikaisesti kasvun ja työllisyyden kannalta vaikuttavat keinot yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi mukaan lukien maa ja metsätalousyritykset

en tiedä miksi maatalousyritykset on tähän kirjattu

siellä ilmeisesti kovin paljon muutostarvetta ei liene mutta sinänsä hyvä

mutta selvityksillä suomi ei nouse

me tarvitsemme oikeasti päätöksiä ratkaisuja sen eteen että työttömyystilanne korjaantuisi ja kasvua saataisiin aikaan

täällä hallitusohjelmassa on selkeästi kerrottu että selvitetään asioita mutta etsitään myös ratkaisuja

onko tämä hallitus etsijähallitus kun jo ehkä koko sali tietää miten esimerkiksi kotimaisen polttoaineen hakkeen ja turpeen kilpailukyky voitaisiin turvata

mutta yritysten näkökulmasta tästä hallitusohjelmasta ei löydy juuri lainkaan yritysten investointeja vauhdittavia esityksiä ja tämä on erittäin huolestuttava asia

no jo kataisen hallitusohjelmaan oli kirjattu lause että hallinnollista taakkaa kevennetään yritysten osalta

tulos on puhdas nolla

yhtään hallinnollista kevennystä yritysten toiminnan osalta hallitus ei ole saanut aikaiseksi ja me olemme nostaneet esiin keskustassa monia hyviä asioita

täällä työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan selvitysosassa todetaan että ministeriön perustehtävä on huolehtia muun muassa yrittäjyyden toimintaympäristöstä ja alueitten tasapainoisesta kehityksestä

byrokratian karsiminen laajasti tällä yrityssektorilla parantaisi yritysten kilpailukykyä

me olemme nostaneet esille myös yrittäjävähennyksen joka olisi todella tarpeen henkilöyrityksille mutta tämäkin on jäänyt nyt toteuttamatta

muun muassa liikennehankkeitten osalta on nähtävissä että itäiseen suomeen tässä hallitusohjelmakirjauksessa ei ole yhtään liikennehanketta

viimeisessä suhdannebarometrissa suomen yrittäjien ja finnveran suhdannebarometrissa joka ilmestyi aivan äskettäin todetaan että suurin ongelma yrityksissä on työvoiman saatavuus

jos kehysten mukaan mennään niin ei siellä enää rahaa ole oikein syksyllä budjetissa osoittaa mitään ellei kehyksiä avata tai revitä auki

ja kun tiedämme muun muassa pohjois karjalan osalta sen että työttömyys on korkealla tasolla mutta siitä huolimatta työntekijöitä ei saada yrityksiin niin kysyn

eli tilanne on erittäin huolestuttava

eikö tämä kohtaaminen tapahdu sitten työvoimahallinnon ja yritysten välillä vai onko siinä osaamisessa sitten puutteita

on muistettava kuitenkin että perustienpidon osalta määrärahoja on jo edellinen hallitus leikannut ja tarvetta varmasti olisi vauhdittaa myös perustienpidon hankkeita eteenpäin ympäri suomea mutta näyttää siltä että näin ei tule sitten tapahtumaan

tämä on iso ongelma joka oikeastaan on koko pk sektorin suurin murhe

erityisen hämmentävää minusta on se kun täällä todetaan myös että selvitetään rakennuttajayhtiön perustaminen toteuttamaan homekoulujen rakentamista

kaikki on auki

kohtuuhintaisista asunnoista on puhuttu nyt yli kolme vuotta mitään ei ole normien purun suhteen tehty

eli jotenkin tuntuu siltä että kohtuuhintaisia asuntoja ei tule pelkästään sillä jos asuntoministeri ilmoittaa kyselytunnilla että rakentaminen tapahtuu sitten jatkossa pressujen sisällä

se ei varmasti kustannuksia merkittävästi alenna

arvoisa herra puhemies

nyt on kuitenkin tullut allekirjoittaneelle palautetta siitä että on ongelmia saada miehistöä mukaan näihin komppanioihin

onko ministeriössä tämä ongelma tiedostettu ja mitä tälle asialle voisi tehdä

tämä on hyvin tärkeä asia koska maakuntakomppaniat perustettiin juuri sen takia että siellä tunnetaan ne alueelliset olosuhteet

toinen kysymys

kun maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää vapaaehtoisia harjoituksia ongelmaksi on tullut se että näissä vapaaehtoisissa harjoituksissa muun muassa ampumaharjoituksissa ei voida suorittaa ammuntoja ilman että siellä olisi kantahenkilökuntaa läsnä

onko tähän asiaan tulossa korjausta

minun mielestäni euroalueen ongelmat ovat hyvin pitkälti poliittisia

kyvyttömyys eräissä ongelmamaissa tehdä poliittisia päätöksiä on johtanut tähän tilanteeseen ja väistämättähän tämä johtaa liittovaltiokehitykseen jos tätä ei saada katkaistua

on todennäköistä että tietyin väliajoin meille tulee aina näitä uusia paketteja tänne ratkaistavaksi ja sitten taas kehutaan sosialidemokraattien suulla että vakuudet ovat kunnossa tämä voidaan hyväksyä

päivän keskustelussa on selkeästi moneen otteeseen tuotu esille se että jos keskusta olisi hallituksessa niin me olisimme tätä tukemassa

minä en usko siihen mutta uskon aivan varmasti siihen että jos sosialidemokraatit olisivat oppositiossa ette missään tapauksessa hyväksyisi tätä ratkaisua olipa vakuudet tai eivät

aivan varma asia jos muistellaan viime kautta miten te suhtauduitte näihin asioihin

arvoisa herra puhemies

vielä kevättalvella kirjalliseen kysymykseen ministeri vastasi pohjois karjalan vankiloitten suhteen että tällä vaalikaudella ei lakkauteta yhtään vankilaa

nyt on ääni muuttunut kellossa

onko niin että kun puolustusvoimauudistuksesta rkpläinen ministeri wallin lakkautti pohjois karjalan prikaatin niin nyt jää teidän tehtäväksenne myös vankilaverkostoa maakunnassa pienentää

arvoisa herra puhemies

on ollut miellyttävää kuunnella myös hallituspuolueitten edustajilta että käsittelyjärjestys asioitten eteenpäinviennissä ei ole ollut kovin fiksua ja tähän näkemykseen on tietysti helppo yhtyä

asennossa on vähän niin kuin yllättävää se että ei eduskunta eikä tämmöinen parlamentarismi enää puolustuspoliittisessa päätöksenteossa paina mitään

täällä aikaisemmin on korostettu sitä että suomella pitää olla koko kansan armeija kansan tuki puolustuspolitiikassa

tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeata mutta kun täällä on vasemmiston taholta esitetty arvioita että hallitus ei olisi tehnyt näitä korjausliikkeitä ajassa niin totean sen että kyllä merkittävästi on tehty elvyttäviä toimenpiteitä ja myöskin valtiovarainvaliokunta omalta osaltaan lisännyt näitä elvytystoimia

nyt näyttää siltä että alueellisten joukkojen osalta otetaan aikalisä ja aika näyttää sitten mitkä tulevaisuudessa ovat alueellisia joukkoja

on iso kysymysmerkki onko niitä enää oikeastaan juuri lainkaan ja vedetäänkö nyt sitten tämä sodanajan joukkojen vahvuus niin alas että meille jää käytännössä vaan palkka armeija tulevaisuudessa sekö on tavoite ja sitten liittoutuminen

muutamia mainitsen ruuan arvonlisäveron alentaminen eläkeläisten verotuksen oikaisu ja varmaan perintöveronkin osalta lähtökohtatilanne on kohtuullinen mutta kyllähän se jäi hieman puolitiehen minun mielestäni ainakin